nyt oli kuukausikaupalla tällainen tilanne

ensinnäkin kun te keskukset ja työ ja elinkeinotoimistot kuuluvat minun vastuulleni sanon lyhyesti vaan että on ilman muuta selvää että tilanteessa jossa työttömyys näyttää kasvavan ne henkilöstöleikkaukset mitä aikaisemmin on ollut suunniteltuna eivät voi toteutua

sitä me tarkoitamme omassa vastalauseessamme kun edellytämme että suomi ottaa rohkeamman etunojan kohti uusiutuvaa päästötöntä ja kestävää kehitystä

lain sisältö ei todellisuudessa vastannut sitä mitä selvitysten jälkeen oli todettu mitä sen lainsäädännön pitäisi olla

eli jos me ryhdymme kaikkiin niihin toimiin joita en käy tässä toistamiseen kertaamaan ja joita täällä edustaja orpo sanoo hallituksen valmistelleen se on puolitoista vuotta meille kertonut että on valmistellut ja oikeastaan yhtään siihen liittyvää esitystä ei ole tänne vielä toistaiseksi tullut

samaan aikaan te puhutte kasvusta

teillä on ihan hyviä esityksiä sullemulle periaatteessa mutta samalla te leikkaatte monista yritystoiminnan kannalta välttämättömistä asioista

siinä välillä ei ole valtiota ja jos velkojavelallinen suhde voi muuttua niin kuin se nyt voi muuttua tämän päätöksen jälkeen tällä tavalla kysymys on mielestäni erittäin merkittävästä asiasta

suomen kaikkeen uusiutuvaan energiaan käytetty tuki kaikki verotuet mukaan lukien on erittäin paljon pienempi kuin saksan yhteen ainoaan energialähteeseen kotimaiseen mutta saastuttavaan energiaan elikkä kivihiileen käyttämä tuki

meiltä viedään rutkasti paljon enemmän kuin konsanaan saksasta

se on tavoite

no tässä nyt oli tämä joulutauko että ehkä tämä lainsäätäjän kannalta tekee tämän jotenkin siedettäväksi mutta normaalioloissa kyllä näin monta kuukautta eivät voi olla asiat tällä tavalla kuin ne tällä kertaa olivat

minä jatkan heti kun ed

edustaja zyskowicz minä kuvittelen että ehkä suomen pankin pankkivaltuutettuna teidän pitäisi tietää mikä markkinapuute on syntynyt tähän yrityskenttään

niistä on pakko tinkiä

missä se linja on

jos näihin toimiin kaikki yrittää sen jälkeen todellakin ihan niin kuin edustaja salolainen sanoi suomella on mahdollisuus ottaa velkaa jos se velka käytetään ei syömävelaksi vaan nimenomaan sellaisiin tulevaisuusinvestointeihin sellaisiin välttämättömyysinvestointeihin joihinka joka tapauksessa pitää rahaa ennen pitkää käyttää

se liittyy sillä tavalla että nyt käytännössä tämä uusi mahdollisuus se että pankkeja voidaan suoraan pääomittaa ilman että siinä on valtiota välillä ei koskaan tule koko eduskunnan käsittelyyn

itse asiassa vastasin nykyisen hankintalain valmistelusta aikanaan ja muistan sen pääasiallisen sisällön ja myöskin sen sovellusmahdollisuudet sitten tälle toimialalle

kyllä tietysti hallituksen työhön ja toimeentuloon liittyvät hankkeet ovat koko hallituksen yhteisiä hankkeita ja talouspolitiikan monilla eri toimenpiteillä voidaan varmistaa ja yritetään varmistaa sitä että kaikkien niiden suomalaisten yritysten jotka pohjimmiltaan ovat kilpailukykyisiä niin monen kuin suinkin niistä pyörät voisivat pyöriä myöskin tämän äkillisen laman aikaan tai toivottavasti lyhyeksi jäävän laman aikaan

arvoisa puhemies

mitä tulee vielä sitten näihin äkillisiin rakennemuutospaikkakuntiin nyt niitä on tulossa aika vauhtia uusia paikkakuntia toinen toisensa perään

eipä tainnut olla pyydettyä puheenvuoroa mutta voin siitä huolimatta voisi

voisin vain että arvoisa puhemies pohtia asian tähän tapaan

ensinnäkään yhdenkään sellaisen yrityksen jonka asiat ovat sillä tavalla kunnossa että se on kelvollinen hakemaan lainaa tai takausta ei ole tarvinnut kääntyä luukulta sen takia pois että viime vuoden lopun tai tämän vuoden ensimmäisten viikkojen aikaan sieltä luukulta ei olisi rahaa tai takausvaltuutta löytynyt

arvoisa puhemies

jälleen kerran huomaan että olen edustaja zyskowiczin kanssa vähän samoilla linjoilla niiltä osin mikä koskee sitä kuinka paljon me suomalaiset teemme töitä

totta kai se kannattaa

minä ymmärrän niin että meillä on terveydenhoitojärjestelmä jota sitovat omat kansalliset säädökset ja myöskin kansainvälisen yhteisön sitä koskevat päätökset

suuri valiokunta ja vain suuri valiokunta käsittelee tällaisen asian sellaisen asian uuden asian josta voi langeta viime kädessä koko suomen eduskunnan vastattavaksi miljardimittaiset vastuut

ei silloin päätä silitelty no meikäläisen ei kannata muutenkaan semmoiseen alistua mutta mihin se oli

mutta heinolassa kieltämättä ne menetykset mitä siellä tiedetään työpaikkamenetykset ovat sen mittaisia että ilman muuta ennen pitkää ja hyvin nopeasti heinola tullaan nimittämään erityisalueeksi

minä pyydän arvoisa puhemies ja pyydän puhemiestä siinä vähän tuekseni että suomessa sentään ymmärrettäisiin vähitellen lopettaa tuota kivihiilen käyttöä ja siirtyä siihen mistä edellinen hallitus päätti

siitä vissi viesti on se että kaikesta tästä niistä lisävaltuuksista joita on annettu sekä takaukseen että luototukseen finnveralle arvioidaan seuraavan kuitenkin kymmenien miljoonien eurojen lasku meidän siis valtion maksettavaksi koska ne ratkaisut mitä tehdään ovat senkin verran riskipitoisia että siitä seuraa paljon lisäkustannuksia

vielä vastauspuheenvuoro edustaja kari ja edustaja tolppanen ja sen jälkeen siirryttäisiin puhujalistaan jossa ensimmäisenä on edustaja niikko teille on siten voi worse

arvoisa puhemies

uusiutuvan energian erilaiset käyttöteknologiat ennen kaikkea puhdas teknologia on jo suomessa tällä hetkellä merkittävässä roolissa

tämä on totta kai ikävä ja valitettava viesti suurelle määrälle suomalaisia ja koko suomen kansantaloudelle ja teollisuudelle

totta kai jos sitten on kansalainen tai henkilö joka tulee maahan laittomasti ja on täällä laittomasti ja jos tällainen henkilö pääsee käyttämään sitten tämän meidän terveydenhoitojärjestelmän palveluja käytännössä samalla tavalla kuin suomessa laillisesti oleva niin jommankumman järjestelmän pitäisi joustaa tunnistamaan toisen ongelma

silloin jos tekes rahoittaa yritystä joka myy tuotteita vaikkapa kunnalle ja jos kunta ei ole samanaikaisesti ollut rahoittamassa kerran tuon hankkeen kehittämistyötä niin kyllä tämän pitää voida olla mahdollista

vielä arvoisa puhemies jatkan että ne toimet mitä elinkeinoelämän suuntaan on valmisteltu ovat luonteeltaan sellaisia että ne rahat tulevat siinä vaiheessa käyttöön ne valtuudet tulevat siinä vaiheessa käyttöön kun niitä tarvitaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ehkä se oli vähän hankala vaihe siinä kun käsiteltiin sitä mikä on sisältö miten tulkitaan tätä korkokysymystä

mitä suhdannelainoihin tulee niin se on uusi instrumentti jota ollaan parhaillaan rakentamassa ja tarkoitus ja tavoite on niin kuin aikaisemmin jo olen kertonut että se on jo helmikuussa käytettävissä

voidaanko todella hyväksyä se että eduskunnan nimissä suuri valiokunta voi antaa valtuutuksen hallitukselle sitoutua sellaisiin ratkaisuihin joista voi seurata enimmillään miljardien mittaiset vastuut suomelle

investoijathan ovat pääasiassa yksityisiä investoijia tai sitten kuntien ja kuntayhtymien omistamia laitoksia

hallitus puhuu mieluusti puhtaan teknologian asioista kertoo satsaavansa niihin

arvoisa puhemies

pääministeri sanoi että budjetin loppusumma pienenee

siinähän idea on se että pohjimmiltaan terveelle yritykselle jonka toimialalla on tullut erittäin syvä kysyntämonttu jonka yli halutaan rakentaa tie kun nähdään että jatkossa sitten uudelleen kuitenkin kysyntää syntyy valtio myöntää edullista lainaa siis finnvera myöntää

nyt ne limiitit mitä on esimerkiksi takausvaltuuksia tai lainoitusvaltuuksia tai rahoitusvaltuuksia riittävät tässä vaiheessa mutta kohta vuodenvaihteen ensi vuoden jälkeen tarvitaan enemmän

mutta kun samaan aikaan kansantulon kakku josta se rahoitetaan supistuu niin ikään nyt kolmannen ensi vuonna neljännen kerran tavoite karkaa kaiken aikaa

arvoisa puhemies

mitä muutoin tulee vielä tähän euroopan rahoituskriisitilanteeseen haluan pari asiaa jotka ovat kytkyssä kuitenkin nyt ervvhen vielä tässä alleviivaten sanoa

kun pääministeri sanoi mielestäni erinomaisella tavalla että hallitus selvittää kannattavan kaivostoiminnan edellytysten jatkumisen suurin piirtein näin se kai oli kysyn pääministeriltä tai vastaavalta muulta ministeriltä tämän edellytyksen kannalta

silloin jos samaa hanketta rahoittavat sen kehittämistyötä sekä tekes että kunta ja kunta sitten ostaa tai jos siinä on useampi julkinen toimija rahoittajana yhtä aikaa niin silloin tietysti tulee tilanne jossa ei täytetä kaikkia niitä normeja mitä esimerkiksi kilpailulainsäädännön mukaan pitää täyttää

arvoisa puhemies

mielestäni tällaisessa asiassa se ministeri vähintäänkin jos hallintoneuvostossa kyseinen ministeri on valmis aikanaan hyväksymään sen että jonkun maan jollekin pankille voidaan suora pääomitus myöntää vähintäänkin se ministeri on velvollinen tuomaa olisi velvollinen tuomaan sen asian koko eduskunnan yhteisesti päätettäväksi

kyllä sen terveydenhoitojärjestelmän vähintään pitäisi tunnistaa se että tulee ilmoitus siitä että nyt on kysymys laittomasti maassa olevasta henkilöstä ja ainakin sitten jossakin vaiheessa tätä henkilön ikään kuin terveydenhuollollista tointa siitä pitäisi tulla selvyys myöskin niille viranomaisille jotka valvovat laillista tai laitonta maassa oleskelua

kyllä nyt tässä uudessa järjestelmässä näitten investointien osalta on kyllä tärkeää ei niinkään investointituet vaan se takuuhinta mikä esimerkiksi tuulelle taataan uudella syöttötariffijärjestelmällä

tämä on näivettymiskierre

siis ihmiset ovat kyenneet silloin kun he ovat olleet huonompikuntoisia tekemään paljon enemmän työtä kuin tänä päivänä

ensimmäinen näistä on se että sekä ervvn piirissä tapahtumat viimeisten kuukausien ja viikkojen ajalta että myöskin evmn valmistelutoimet nyt ilmiselvästi tähtäävät siihen että yhteistoimin ei enää pyritäkään vain keskittymään kreikan portugalin ja irlannin ongelmien hoitamiseen vaan varustaudutaan sellaisiin patteristoihin joilla voidaan käydä kisaa sitten kun markkinat ovat jo käyneet niin kuin tiedetään italian ja espanjan kimppuun

suomen alueellisen hallinnon järjestelmällehän on ollut tyypillistä tietynlainen kaksijakoisuus

suomi tarvitsee jatkossakin paljon energiaa

tätä kautta yritetään estää sellaisten pohjimmiltaan terveitten yritysten kaatuminen joitten kaaduttua ylös nostaminen on yhteiskunnalle erittäin paljon kalliimpaa kuin nyt suhdannelainoilla hoitaminen

syy ei ole niitten ihmisten jotka tällä hetkellä ovat vailla työtä

kumpi teidän käsityksenne mukaan on suurempi pullonkaula sekö että tuo prosessi varmuudella toimii vaiko se että tässä on syntynyt näitä muita kustannuksia joista selviytyminen voi muodostua haasteeksi tämän kaivostoiminnan kannattavan jatkoedellytyksen kannalta

yhtäältä olemassa oleva lainsäädäntö määrää että maakuntien alueiden tahto kootaan ja jäsennetään maakuntien liittojen kautta

arvoisa puhemies

te puhuitte että rakenteellisia uudistuksia pitää saada aikaan

arvoisa puhemies

todellakin hallitus on tehnyt jo monia sellaisia toimia joilla yritetään vaikuttaa metsäteollisuuden mahdollisuuksiin suomessa

ei syy ole näiden vaan koko tämän järjestelmän sen järjestelmän jolla työtä tarjotaan mutta myöskin osin sen millä tavalla työvoima on työmarkkinoitten käytettävissä

kallis on oikeassa olen hyvin yritysystävällinen ja näen hyvin tärkeänä suomen kaikkinaisen selviytymisen kannalta että ylipäänsä suomessa yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan ja myöskin sitten siellä keski pohjanmaalla niitä edellytyksiä parannetaan

vaikka se tulkinta nyt onkin että se ei sitä ihan välttämättä vaatisi niin kummallinen kuin se tulkinta nyt onkin mielestäni siitä huolimatta periaatteessa on niin isosta asiasta kysymys että tuollainen mahdollisuus koko eduskunnan päätöksentekoon ei vain suuren valiokunnan vaan koko eduskunnan päätöksentekoon pitäisi varmistaa tuollaisessa tilanteessa

te sanoitte että pantiin huoli ja painopiste sitten esimerkiksi siihen että täällä kilpailukyvyn tutkimuksen ja innovaatioitten rahoituksessa pärjättäisiin hyvin

minäpä kerron kahdelta vuodelta mitä on käynyt työpaikkojen suhteen

ongelma on todella suuri

hautalalle

arvoisa puhemies

kunnallisvaaleissa kunnan päättäjät on valittu suoraan kansan toimesta

me olemme kaikki varmasti täällä sitä mieltä että totta kai kaikki puu mitä suinkin tarvitaan arvokkaaseen jalostamiseen pitää sinne käyttää aivan absoluuttisesti

kun katsotaan mitä vanha tvh oli aikanaan niin sillähän oli paitsi niin kuin rakennuttajatehtävä tilaajatehtävä niin se oli myöskin tuottajaorganisaatio silloin aikanaan kauan aikaa sitten aikoja sitten

mutta tiedättekö arvoisa pääministeri varmaan tiedättekin että alue ja rakennepolitiikan kautta välittyy yli seitsemän kertaa enemmän rahaa kuin tämän innovaatio ja tutkimusrahoituksen kautta

maakuntien hallinto on tavallaan tällaista välillistä kansanvaltaa

kumpi on se suurempi pullonkaula kannattavan toiminnan edellytysten kannalta